arvoisa puhemies

eläkeuudistus yksin ei todellakaan takaa sitä että suomalaisessa yhteiskunnassa työurat pitenevät ja kestävyysvaje saadaan umpeen kurottua vaan tarvitaan nimenomaan myös niitä pehmeitä keinoja jotta ihmiset jaksaisivat jatkaa siellä työelämässä pidempään

tämän työmarkkinaosapuolten ja

et sä mutta vain saavuttaman yhteisen sopimuksen sisällä on kiinnitetty huomiota myös siihen millä tavalla tulevaisuudessa työuraa voidaan jatkaa näillä niin sanotusti pehmeillä keinoilla

arvoisa puhemies

tosiaankin peruspalveluministeri huovinen on poissa tänään kyselytunnilta joten sosiaali ja terveysministeriön toisena ministerinä vastaan nyt sitten hallituksen puolesta tähän kysymykseen

se valmistelu mitä ympäri suomea sote uudistuksen tiimoilta on tehty ei todellakaan ole ollut turhaa ja sitä ehdottomasti pitää jatkaa

mutta tämän uudistuksen lisäksi tarvitaan jatkuvasti ponnisteluja jotta ikäjohtaminen työpaikoilla paranee johtaminen ylipäänsä paranee jotta ihmiset myös henkisesti voivat työpaikoilla paremmin kuin nykyään

mikäänhän ei estä kuntia vapaaehtoisesti sopimasta siitä millä tavalla alueella parhaalla mahdollisella tavalla ihmisille sosiaali ja terveydenhuollon palvelut järjestetään

monilla alueilla on juuri niitä uudistuksia jo vapaaehtoispohjalta tehty joita myös tässä valtakunnallisessa sote uudistuksessa lainsäädännön tasolla on pyritty viemään eteenpäin

nythän eläkeuudistusta on alettu sosiaali ja terveysministeriön johdolla kolmikantaisissa työryhmissä sorvaamaan lakiesityksen muotoon jossa sitten sovitaan näistä yksityiskohdista

tämä työuraeläke tai työn sankareiden eläke niin kuin sitä myös on kutsuttu on yksi näistä yksityiskohdista jotka tämän lain valmistelun yhteydessä tullaan käymään läpi

niin kuin tässä edustaja totesi se ei ole ammattiin sidottua ei tiettyyn ammattiryhmään sidottua vaan nimenomaan tarkoituksena on yksilötasolla arvioida onko työ ollut fyysisesti tai psyykkisesti niin kuormittavaa että nämä työuraeläkkeen ehdot täyttyvät

uskon että tästä tullaan jatkovalmistelussa käymään vilkastakin keskustelua ennen kuin ollaan lakiesitysvaiheessa

arvoisa puhemies

kuinka paljon meidän tulisi istua tai tulisi välttää istumista

se ei edistä meidän työkykyämme

edustaja mäntylän kysymys oli tärkeä ja ajankohtainen mutta totean ilokseni että tämä kehitys on saatu kääntymään laskuun niin että työkyvyttömyyseläkkeelle jää nyt vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmin

siitäkin huolimatta on niin että suurimmat syyt siihen miksi ihmiset jäävät työkyvyttömyyden vuoksi pois työelämästä ovat mielenterveysongelmat ja tuki ja liikuntaelinvaivat ja juuri niin kuin edustaja nosti esille nimenomaan nuorissa ikäryhmissä

eli hyvin pitkäaikaisia ongelmia ja hyvin isoja laskuja yhteiskunnalle koituu nimenomaan mielenterveysongelmista jotka ovat erityisesti nuorten ikäryhmien syy jäädä ennenaikaisesti pois työelämästä

tämä on yksi sellainen asia johon vastataan osin yhteiskuntamme tarjoamilla palveluilla joista ministeri huovinen varmasti puhuu lisää mutta sen lisäksi monilla yhteiskunnallisilla rakenteilla joilla estetään ihmisiä syrjäytymästä sekä työelämässä että henkilökohtaisessa elämässä

ne valtakunnalliset linjaukset joiden pohjalta sote uudistusta on tehty ovat olleet varsin hyvin kaikkien toimijoiden yhdessä allekirjoittamat

sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden integraatio sekä perustasolla että erikoistasolla ja perus ja erikoistason integraatiopalveluiden osalta on myöskin ollut suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen yksi keskeisistä kulmakivistä

tiedän että ympäri suomea on erilaisia hankkeita kuten tässä juuri edustaja vehviläinen mainitsi esimerkiksi siun soten ja monia muita alueellisia hankkeita joissa näitä tavoitteita on pyritty paikallisesti eteenpäin viemään

arvoisa puhemies

työ ja elinkeinoministeri ei nyt valitettavasti ole paikalla ja tämä työelämän kehittäminen ja siihen liittyvät ratkaisut vuorotteluvapaa ja sen kokonaisuus liittyvät oleellisesti hänen toimintakokonaisuuteensa

on olemassa yhteinen varsin vahva kansallinen näkemys siitä että näitä tavoitteita pitää alueellisesti edistää ja nyt kuntapäättäjillä onkin mahdollisuus edelleen jatkaa asioiden eteenpäinviemistä juuri siltä samalta vapaaehtoiselta pohjalta kuin ne hankkeet ovat tähänkin asti olleet liikkeellä

totean että työelämää tulee uudistaa yhtenä kokonaisuutena ja siihen liittyvät tasa arvokysymykset kaikki ne asiat joista täälläkin on aikaisemmin keskusteltu ja hallituksen tavoitteena on nimenomaan löytää ratkaisuja jotka jatkavat työuraa sieltä työelämän alkuvuosilta ja toisaalta keskeltä ja sitten myöskin sieltä loppupäästä

koko meidän palvelujärjestelmämme ja toisaalta myöskin vakuutusjärjestelmämme periaatteena ja lähtökohtana on ihmisten tasavertainen kohteleminen

tässäkin salissa on käyty keskustelua muun muassa siitä hallituksen esityksestä jolla vakuutuslääkäreitä velvoitetaan jatkossa merkitsemään kielteisen päätöksen perustelut jotta ihmisille tulee hyvin läpinäkyvästi selväksi miksi vaikkapa heidän etuutensa tai hakemuksensa on jollakin syyllä evätty

uskon että tämä on yksi tekijä jolla voidaan parantaa jatkossa sitä että päätökset ovat läpinäkyvämpiä tasa arvoisempia ja mikäli on tarvetta sitten esimerkiksi valittaa niin on selkeä syy ja peruste siihen miksi näin

puhemies

on varmasti sanomattakin selvää että kiireessä ei niin isoja ratkaisuja mitä perustuslakivaliokunnan lausunnoissakin on väläytelty voi suomalaisessa yhteiskunnassa tehdä

ja kuten pääministeri stubb on ilmoittanut hän tulee kutsumaan puoluejohtajat koolle keskustelemaan tästä asiasta ja sen jälkeen on sitten syytä katsoa millä tavalla yhdessä voidaan viedä tätä hanketta eteenpäin

sosiaali ja terveydenhuollon monikanavarahoitusta pohtiva työryhmä on päättämässä piakkoin työtänsä ja sieltä tulee varmasti lisää uusia askelmerkkejä sote uudistuksen eteenpäinviemiselle

itse olisin henkilökohtaisesti toivonut että tästä hallintorakenteesta olisimme voineet päättää jo tämän vaalikauden aikana jolloin ensi vaalikaudelle ei olisi kasautunut niin suurta painetta tehdä kaikkia

arvoisa puhemies

erittäin tärkeä kysymys tasa arvoon liittyen on se millä tavalla eri työnantajat kokevat kokevatko he uhkaksi vai mahdollisuudeksi vai kokevatko he neutraaliksi palkata töihin sekä miehen että naisen

tietenkin hallituksen tasa arvopolitiikan lähtökohtana on ollut se että sekä työmarkkinoilla että sitten siellä kotona perhe elämässä sekä naiset että miehet ovat tasa arvoisia

vanhemmuuden kustannusten jakautuminen tasaisesti työnantajien kesken riippumatta siitä ovatko he naisia vai miehiä on hyvin tärkeä asia

meillä suomessa on sellainen ongelma että meillä näitä vanhemmuuden kustannuksia aiheuttavat paljon myös ei lakisääteiset kustannukset jotka liittyvät erilaisiin työehtosopimuksiin erilaisiin eri aloilla sovittuihin käytäntöihin ja näiden jakaminen työnantajien kesken on hyvin vaikeaa

nythän tällä hallituskaudella ei ole odotettavissa lainsäädäntömuutoksia osallistavan sosiaaliturvan puitteissa mutta meillä on tällä hetkellä käynnissä kokeiluja kunnissa ja joissakin järjestöissä osallistavasta sosiaaliturvasta

meillä on tiettyjä elementtejä joilla voidaan edellyttää esimerkiksi työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumista joten siinä mielessä nämä kokeilut joita nyt kunnissa on käynnissä eivät millään tavalla poikkea siitä sosiaaliturvan linjasta mikä meillä tällä hetkellä on

vastaan että yhteisesti löydetyn eläkeratkaisun jälkeen lainvalmistelutyö on alkanut yhdessä kaikkien työmarkkinaosapuolten kesken

myös akava on mukana lainvalmistelutyössä

arvoisa puhemies

kuten pääministeri on tässä aikaisemmin jo todennut näissä talouden tilanteissa tämä hallitus ei todellakaan ole ollut helppojen päätösten edessä

koska köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on vahvasti ollut tämän hallituksen agendalla olemme pyrkineet kohdentamaan erityisesti köyhimpiin ryhmiin kohdistuvia säästöjä ja leikkauksia niin että ne eivät kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin joihin tässä edustaja kysymyksessään viittasi kohdistu

muun muassa työttömyysturvaan tehdyt leikkaukset kohdistettiin kaikkein suurimpia ansiopäivärahoja saaviin eikä kaikkein pienituloisimpiin tai kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

arvoisa puhemies

tässä yhteiskunnassa kaikki tässä hallituksessa ja käsitykseni mukaisesti myös kaikki tässä eduskunnassa ovat sitoutuneet siihen että eriarvoisuutta ja köyhyyttä tässä yhteiskunnassa torjutaan ja vähennetään kaikilla muillakin keinoin kuin pelkästään sosiaali ja terveysministeriön käytössä olevilla keinoilla

hallitus on nostanut perusturvaetuuksia ja tämä korotus kohdentuu nimenomaan niihin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

ja kuten jo aikaisemmin sanoin kun leikkauksia on jouduttu tekemään emme ole halunneet niitä kohdistaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

sen lisäksi toimeentulotuen siirto kunnilta kelalle on juuri valmistelussa ja se kuuluu peruspalveluministeri huovisen vastuulle

mutta joka tapauksessa haluan todeta että tähän hyvin vakavaan suureen yhteiskunnalliseen ongelmaan myös näinä hyvin vaikeina talouden aikoina on pystytty paneutumaan ja on myös pystytty ehkäisemään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen huonontaminen ja sitä on pystytty

samassa raportissa todetaan että yksin asuvilla on merkittäviä sosiaalisia ongelmia tosin niin että kaikilla yksin asuvilla ei ole mitään huono osaisuuteen viittaavaa vaan siellä polarisaatio on todella suurta

suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä ja ne ihmiset jotka suomessa pysyvästi asuvat ovat meidän palveluidemme piirissä

kuten tuossa aikaisemmin totesin yksinäisyys ja yksin asuminen ovat trendejä jotka yhteiskunnassamme ovat lisääntyneet ja niitä on toki kaikessa päätöksenteossa mietittävä jatkuvasti vaikutuksia siihen miten ihmiset voivat ja minkälaista sosiaalista verkostoa ihmiset pystyvät ympärillensä rakentamaan

tällä hetkellä hallituksen ohjelmassa ei ole suunnitelmia tämän kaltaisiin korotuksiin mutta tämä on tärkeä asia joka on jatkossa syytä pitää mielessä

tämä teema joka on nyt noussut esille nuorten syrjäytymisen kautta on todella asia joka kuuluu hyvin laajasti kaikille palveluista vastaavalle peruspalveluministerille ja totta kai ministeri viitaselle

yleisesti totean että yksinäisyys jonka edustaja mäntymaa nosti tässä juuri esiin on vaarallista

nyt on varmasti sen aika että ryhdymme kaikilla hallinnonaloilla kiinnittämään huomiota myös niihin toimiin joita teemme yksinäisyyden torjumiseksi

se ei ole pelkästään ikäihmisten ongelma vaan myös nuorten ja keski ikäisten niin kuin tässä kysymyksessä tuli

ja tämä kysymys on talon rakensi brutus esiin

arvoisa puhemies

on todellakin hyvin merkittävää että eläkeuudistuksen keskeisistä linjauksista on työmarkkinaosapuolten kesken päästy sopuun ja lainsäädännön valmistelu on sosiaali ja terveysministeriössä tällä hetkellä menossa

tässä ikääntyneiden työssäjaksaminen ja työssä jatkaminen jonka edustaja ansiokkaasti nosti esille on hyvin tärkeää kun mietitään millä tavalla työelämää ja toisaalta meidän erilaisia rakenteita jotka hyvää työelämää tukevat kehitetään

työterveyshuolto työhyvinvointi työssäjaksaminen ja johtaminen liittyvät kaikki hyvin voimakkaasti toisiinsa

on keskeistä että me suomalaiset sekä hallituksen toimesta että myöskin työmarkkinaosapuolten toimesta eli kolmikantaisesti sitoudumme näiden yhteisten askelmerkkien eteenpäinviemiseen

meillä on viime viikolla ollut koolla kolmikantainen porukka keskustelemassa siitä millä tavalla voitaisiin jatkossa entistä paremmin työhyvinvointia työterveyttä ja työssäjaksamista yhteistyössä kehittää

tästä on luvassa yhteisiä johtopäätelmiä vielä tämän kevään aikana

tämä kuuluu varsinaisesti ministeri huovisen vastuualueelle mutta hänen poissa ollessaan vastaan että suomessa on ryhdytty varautumaan siihen mikäli suomeen ebola tartuntoja tulisi tai olisimme jotenkin muuten kansainvälisesti osallisia tähän asiaan

sprn tehtävissä työskentelee alle kymmenen henkilöä joista tällä hetkellä ainoastaan yhden tiedetään olevaan suorassa potilaiden hoitotyössä

meillä on sosiaali ja terveysministeriössä olemassa suunnitelma siitä että jos suomeen tulee infektoitunut potilas tai jos on syytä jollain muulla tavalla varautua niin mitkä ovat ne paikat joissa näitä potilaita sitten hoidetaan ja mitkä ovat ne kansainväliset yhteydet mihin sitten ryhdytään

jatkokysymys edustaja haapanen

arvoisa puhemies

asumistukijärjestelmämme ja toisaalta myöskin sosiaaliturvajärjestelmämme johon asumistuki oleellisena osana kuuluu on melko monimutkainen tilkkutäkkimäinen jopa kokonaisuutena ja sitä on pyritty tällä vaalikaudella uudistamaan ja viemään sitä kohti yhdenmukaisempia käytäntöjä

aivan kaikissa em me ole vielä onnistuneet

ikäihmisten asumiseen liittyvät kysymykset ja sen tukemiseen liittyvät kysymykset ovat poikkihallinnollisia eivät pelkästään sosiaali ja terveysministeriön tontilla mutta varmasti kun tulevalla vaalikaudella vielä enemmän on tarvetta tuoda palvelupainopistettä kotiin miettiä omaishoidon tukikysymyksiä ja siihen liittyviä asioita myös ikäihmisten asuminen kokonaisuutena tulee uudistettavien asioiden listalle

arvoisa puhemies

tähän edelliseen kysymykseen ja tähän kysymykseen liittyen totean että tämän hallituksen tavoitteena on ollut edistää tasa arvoa ja erilaisen vanhemmuuden toteutumista ja olen tänään nimittänyt työryhmän pohtimaan erilaisten vanhempainetuuksien ja vanhempainvapaajärjestelmän suhtautumista erilaiseen perhemalliin ja erilaisiin vanhempiin adoptioperheisiin sateenkaariperheisiin

arvoisa puhemies

niin kuin aikaisemmin jo sanoin koko sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisessa on edetty askeleittain tilkkutäkkimäisyydestä ja monen luukun periaatteesta kohti yhdenmukaisempaa kokonaisuutta mutta ei se maailma aivan valmiiksi ennen näitä vaaleja tule eikä se maailma aivan valmiiksi yhdellä vaalikaudella tule

olemme yhteisesti todenneet että sosiaaliturvajärjestelmässä on monia sellaisia kohtia jotka tekevät sosiaaliturvajärjestelmästä vaikeasti hahmotettavan ja myöskin kansalaiselle monimutkaisen

haluan kuitenkin korostaa sitä että monissa kohdissa olemme jo tällä vaalikaudella päässeet kohti yhdenmukaista ja yhden luukun periaatetta

ainoa käsittelyn estela klaveristuksen toinen asia

tämä koskee kansalaisaloite ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi noudattavaa kokonaisuutta

tässä työryhmän työssähän on tavoitteena se että tämän hallituskauden loppuun mennessä mietitään erilaisia vaihtoehtoja sille miten sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusta voitaisiin jatkossa uudistaa

sitten ensi hallituskaudella voidaan niistä vaihtoehdoista ja niiden vaihtoehtojen pohjalta katsoa mikä vaihtoehto parhaiten sopii siihen uudistukseen jota lähdetään toteuttamaan

tämä kuntien rahoitusosuus ja se millä tavalla nyt kuntien kautta tässä lakiesityksessä kanavoitavat rahat tulevat jatkossa sote alueen käyttöön ovat yksi keskeisimmistä asioista joista tässä työryhmässä on keskusteltu

viimeksi tänä aamuna kävimme keskustelua siitä millä tavalla kuntien päätösvalta näkyy keräämiensä verovarojen käytössä ja siinä millä tavalla ne sote alueelle kanavoidaan tulisiko tähän jatkossa esittää myös muunlaisia vaihtoehtoja ja työryhmä oli nähdäkseni kohtuullisen yksimielinen siitä että jatkossa näihin esitettyihin ongelmiin viitaten joita täälläkin on pidetty kovasti esillä vaihtoehtoja kuntapohjaiselle rahoitukselle tulee olla

arvoisa puhemies

edustajan kysymys oli erittäin hyvä ja ajankohtainen kun ajatellaan sitä että vapaaehtoistyö on nimenomaan vapaaehtoistyötä se ei ole työtä eikä se ole palkkatyötä eikä siihen liittyviä korvauksia pidä myöskään palkkatyöhön rinnastaa

tiedän että tässä on jonkin verran ollut paikkakuntakohtaisia ja aluekohtaisia eroja siinä miten tulkitaan näitä tilanteita ja erityisesti silloin jos vapaaehtoistyöstä saa jotakin palkkiota tai jotakin muuta sellaista niin silloin on aina sitä paikallista rajankäyntiä siinä että milloin se on palkkatuloon rinnastettavaa tuloa ja on tärkeää että nämä ohjeet ovat hyvin selkeät

kuten ministeri risikko tässä sanoi niin tätä asiaa on tarkoituksena nyt tarkastella niin että joka puolella suomea samalla lailla tulkittaisiin sitä mikä on vapaaehtoistyötä ja mikä on palkkatyötä

meillähän on todella sosiaali ja terveysministeriössä menossa useita erilaisia kokeiluja osallistavan sosiaaliturvan merkeissä ja ne toteutetaan tämän olemassa olevan lainsäädännön puitteissa eli lainsäädäntöön ei ole nyt tehty mitään muutoksia

eri puolilla suomea on kuntien ja järjestöjen toimesta kokeiluja joissa ajatuksena on nimenomaan osallistaa ihmisiä silloin kun työttömyys on kohdannut ja katsoa mitä kaikkia erilaisia malleja on ihmisten aktivoimiseksi ja ihmisten saamiseksi työn pariin tai työhön liittyvien toimintojen pariin niin että työllistyminen jatkossa olisi helpompaa

kaksi viikkoa sitten sain itse tavata äänekoskelta olevaa porukkaa jossa oli hyvin tärkeää se että ihmiset olivat tulleet yhteen ja arkipäivään löydettiin tekemistä

siitäkin huolimatta itse ajattelen että meidän pitää jatkossakin miettiä millä tavalla työttömänä olevat ihmiset voivat osallistua yhteiskuntaan jotta työllistyminen jatkossa olisi helpompaa

lainsäädäntöä tulkitsevat aina ihmiset ja ei varmasti ole yhtään sellaista tilannetta jossa aivan joka paikassa tehtäisiin aina aivan samanlainen tulkinta kun ne ihmiset jotka sitä lakia tulkitsevat ovat tietenkin yksilöitä

sen takia on tärkeätä että lainsäädäntöön jonkin verran jää myös tulkinnanvaraa silloin kun ihmisen tilanteita arvioidaan ja siihen hänen arkipäiväänsä pyritään kiinnittämään huomiota ja siihen mikä siihen sopii kaikkein parhaiten

mutta on erittäin tärkeää että joka puolella suomea ihmisillä on vaikkapa vapaaehtoistyöhön osallistumiseen samanlainen oikeus

täällä on puhuttu paljon tärkeistä asioista mutta nostan esille kaksi

edustaja mustajärvi käytti puheenvuoron työttömyysturvamenojen leikkaamisesta ja siitä millä tavalla ne kohdistuvat ja millä tavalla ne sitten kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

tämän hallituksen painopisteenähän on ollut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen turvaaminen ja näin olemme tehneet myös tässä yhteydessä

niin kuin pääministeri stubb täällä aikaisemmin sanoi me olemme olleet hyvin vaikean taloudellisen tilanteen edessä ja tämän varmasti allekirjoittavat kaikki täällä ja myös työttömyysturvamenoista on ollut pakko leikata

olemme kuitenkin kohdistamassa nämä leikkaukset nimenomaan suurimpiin ansiopäivärahoihin emme pienempiin emmekä kaikkiin vaan nimenomaan oikeudenmukaisuusnäkökulmasta kaikkein suurimpiin

kiitos ensinnäkin hyvästä avauksesta

olemme samaa mieltä siitä että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on paikoin monimutkainen eikä aina kannusta työntekoon tai ole sosiaaliturvaa tarvitsevalle kovin selkeä ja helppo

tästä ajatuksesta kiitän että halusitte lähteä konkreettisesti viemään eteenpäin ajatusta sosiaaliturvan uudistamisesta ja jaan ajatuksenne siitä että sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava ja sitä tämä hallitus on myös tehnyt kun suojaosa jota täällä on laajalti kehuttu otettiin käyttöön

uskon että täällä eri ihmisille perustulo tarkoittaa hyvin erilaisia asioita

eli tässä osallistavan sosiaaliturvan kokeiluissa on mukana nimenomaan myös yhdistyspohjaisia toimijoita jotta näitä asioita voidaan kokeilla

lisäksi haluan muistuttaa että sosiaaliturvaan tehtävät uudistukset ovat suomessa perinteisesti kolmikannassa sovittavia asioita ja siksi alueellisen kokeilun polkaiseminen käyntiin ilman työmarkkinajärjestöjen ja kolmikannan kanssa keskustelua olisi mielestäni ehkä tässä vaiheessa liian suuri askel

sitten siinä loppuraportissa joka tämän kevään aikana valmistuu tarkastellaan tarvitaanko esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia jotta yhdistysmuotoinen osallistuminen yhteiskuntaan ja sitä kautta työelämään valmentautuminen tai osittain siirtyminen olisivat nykyistä joustavampia ja entistäkin mahdollisempia

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys korostaa sitä samaa vastuullisuutta jota koko hallitus on maamme taloudesta kantanut

samalla kuitenkin kiinnitän äärimmäisen suurta huomiota siihen että turvataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten toimeentulo ja hyvinvointi

menojen vähennys aiheutuu hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman mukaisten säästöjen toteuttamisesta mutta myöskin hallinnonalojen välisistä siirroista

vastaavasti taas vuorotteluvapaalainsäädäntö siirretään sosiaali ja terveysministeriön lainsäädännön ja rahoituksen keskittämiseksi samalle hallinnonalalle